me tarvitsemme kuntoutuksen kokonaisuudistuksen ja se olisi toki hyvä tehdä esimerkiksi sote uudistuksen yhteydessä mutta tämä aura kuntoutuksen peruminen kokonaan ei ole mikään kehittämistoimenpide

työhyvinvointia parantavaa kuntoutusta tulee lisätä ja kehittää sillä varhaiset työkyvyttömyyseläkkeet ovat maassamme vakava ongelma

kun hallitus puhuu niin paljon työn tuottavuuden lisäämisestä niin se tuntuu unohtaneen hyvinvointinäkökulman kokonaan tässä keskustelussa vaikka hyvinvointi on työn tuottavuuden lisäämisen kannalta erittäin keskeinen tekijä

toivonkin että valiokuntakäsittelyssä selvitetään tarkasti miten tässä lakiesityksessä tasa arvovaikutukset on tehty vai onko niitä tehty ollenkaan

kiitos

arvoisa herra puhemies

tätä kuntarakenneuudistuskeskustelua seuratessani olen miettinyt miksi täytyy periaatteen vuoksi vastustaa asiaa jota vasta suunnitellaan ja joka itse asiassa ei ole edes uusi

kun työyhteisöön tuodaan uusi asia tai ei edes välttämättä uusi mutta jonkun muun ehdottama niin siihen voi suhtautua joko myönteisesti kysellen epäillen kriittisesti tai sabotoiden

työyhteisövalmentajana usein totesin että työyhteisössä pitää olla tilaa kyselylle epäilylle ja terveelle kriittisyydelle mutta sabotoijien kanssa on mahdotonta tehdä yhteistyötä

ensinnäkin vahva peruskunta edistää kasvua ja työllisyyttä

kolmanneksi vahvaan peruskuntaan saadaan helpommin rekrytoitua osaavaa henkilöstöä ja siellä on myös helpompi pitää huolta ammattitaidon säilyttämisestä

uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat palvelujen tasa arvon edistäminen ja esimerkiksi nykyisen sosiaali ja terveydenhuollon yksityistämiskehityksen katkaiseminen

kuntien tuottavuuden lisäämisestä puhutaan paljon ja niin pitääkin mutta yhtä tärkeää olisi puhua toimintojen vaikuttavuudesta

vahvassa peruskunnassa on paremmat mahdollisuudet viedä palveluja myös reuna alueille mutta tässä yhteydessä täytyy nähdä myös toimintojen kehittämisen mahdollisuudet esimerkiksi tekniikan hyödyntäminen

tulevaisuudessa sosiaali ja terveyspalveluja voidaan tuottaa myös esimerkiksi lääkäri sairaanhoitajabussin avulla tai kauemmastakin palvelupisteestä voi potilas yhdessä sairaanhoitajan kanssa olla erikoislääkäriin yhteydessä videoneuvottelun tai vastaavan avulla

kun neuvoloissa ei terveydenhoitajien työparina ole perhetyöntekijöitä perheiden tilanteet vaikeutuvat liikaa ja ajaudutaan helpommin lastensuojelun asiakkaiksi

nyt meidän pitäisi pystyä irrottautumaan olemassa olevista rakenteista ja suuntautumaan luovalla innovatiivisella tavalla tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

eli syksyn aikana täällä eduskunnassa on hyväksytty useita työllistymistä ja työllistämistä edistäviä sekä työvoimaviranomaisten toimintaa kehittäviä lakeja

kunnissa tulisi entistä enemmän siirtyä terveys ja hyvinvointi kaikissa politiikoissa mallin mukaiseen ajatteluun ja ymmärtää että kaikkien hallintokuntien on osallistuttava tähän

jos emme uskalla tehdä uudistuksia tulevaisuus ei tasa arvoisten palvelujen suhteen näytä kovin hyvältä

näitä lakiehdotuksia työelämä ja tasa arvovaliokunnassa käsiteltäessä on kuitenkin asiantuntijoiden taholta ilmaistu toistuva huoli te keskusten henkilöstöresurssien riittävyydestä

kansanterveyden parantaminen ei korjaa kestävyysvajettamme mutta toisaalta terveyden eriarvoistuminen syrjäytyminen sekä sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisyn puutteet aiheuttavat yhteiskunnassa jopa kymmenien miljardien ylimääräiset vuosittaiset kokonaiskustannukset

nykyisin puhutaan paljon näyttöön perustuvasta toiminnasta

tämän takia toivoisin kaikkiin hallituksen esityksiin enemmän ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia esimerkiksi juuri terveys ja hyvinvointivaikutusten arviointia

edes sosiaali ja terveysministeriön kaikista lakiesityksistä en ole löytänyt terveys ja hyvinvointivaikutusten arviointia ja tähän toivoisin jatkossa kiinnitettävän enemmän huomiota

sosiaali ja terveysvaliokunnan kuulemisessa näiden laitosten asiantuntijat kertoivat että heillä tulee olemaan suuria vaikeuksia edes näiden lakisääteisten tehtäviensä toteuttamisessa huomattavasti niukentu neilla resursseilla

arvoisa puhemies

potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa annetun eu direktiivin niin sanotun potilasdirektiivin hyväksymisen yhteydessä perustettiin terveydenhuollon palveluvalikoimaa määrittelevä toimielin jonka tarkoituksena on arvioida kliinisten hoitokäytäntöjen vaikuttavuutta

lääketieteen puolella on jo toki aiemminkin luotu niin sanottuja käypä hoito suosituksia jotka ovat perustuneet tutkittuun näyttöön

siksi olenkin erittäin iloinen että hoitotyön tutkimussäätiö sai rahoitusta jonka avulla se voi laajentaa nykyistä toimintaansa

siellä tehdään arvokasta työtä tutkittuun näyttöön perustuvien ja vaikuttavien hoitomuotojen hoitosuositusten luomiseksi

erityisosaamisen kielitaidon yhteistyötaitojen työyhteisötaitojen kokonaisuuksien hahmottamisen sekä ongelmienratkaisukyvyn ja luovuuden merkitys on korostunut lähes kaikessa työssä

eniten koulutukseen osallistuivat korkeasti koulutetut

tämän lain tavoitteena on suunnata koulutusta aiempaa useammille työntekijöille ja kaikille henkilöstöryhmille sekä lisätä koulutusta niille työntekijäryhmille jotka ovat aiemmin jääneet vähemmälle koulutukselle

oppilas ja opiskelijahuoltolain toteutuminen ensi vuonna on merkittävä uudistus oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyn ja ongelmien varhaisen puuttumisen näkökulmasta

tämä on mitä parhainta lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja tämä laki tulee säästämään takaisin sen toteuttamiseen resursoidut rahat pidemmällä aikavälillä

yhteistoimintalain soveltamis alan ulkopuolisille työnantajille koulutussuunnitelman laatiminen on edelleen vapaaehtoista mutta se on edellytys taloudellisten kannusteiden saamiselle

koulutussuunnitelma olisi toivottavaa tehdä työpaikoilla yhdessä niin että siinä huomioitaisiin sekä työnantajan tarpeet että koko henkilöstön pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet

lisäksi kysyn pysyvätkö oppilasryhmien pienentämiseen tarkoitettujen määrärahojen jakamiskriteerit kouluille samoina vai muuttuuko jokin

tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi ulkopuolisten järjestämät kurssimuotoiset koulutukset seminaarit konferenssit ja myös yrityksen tai työpaikan sisäiset koulutukset

toivottavasti tämä laki nähdään työpaikoilla mahdollisuutena parantaa työntekijöiden osaamista ja sitä kautta myös toiminnan laatua ja tuottavuutta

itsekin tiedän monta ikäihmistä jotka haluaisivat yhteisökotiin koska heillä on niin paljon avuntarvetta mutta kun niitä ei ole riittävästi

yksin asuvat muistisairautta sairastavat tarvitsevat myös yhteisökoteja koska heidän ei ole turvallista asua enää yksin kodissa

tällä hetkellä valitettavasti suomessa on eri kunnissa ikäihmisiä he ovat usein muistisairautta sairastavia jotka ovat kotona vaikka se ei ole enää heille paras mahdollinen paikka

toivon että näkisimme yhteiskuntamme haasteellisen tilanteen enemmän mahdollisuutena

suomessa on nyt tehtävä vaikeita päätöksiä

jos henkilölle käteen jäävä rahamäärä vähenee ja tuen ulkopuolella olevien ihmisten määrä lisääntyy niin asumistuen enimmäisasumismenojen jäädytys on käytännössä leikkaus

asumistuen ongelma on jo tällä hetkellä se että tukea myönnettäessä hyväksyttävä vuokrataso on alhainen verrattuna markkinavuokriin ja jo nyt monet tuensaajat joutuvat paikkaamaan matalaa asumistukea turvautumalla pitkäaikaiseen toimeentulotukeen

toimeentulotuen pitäisi kuitenkin olla vain tilapäinen ratkaisu äkillisiin toimeentulon ongelmiin

huolestuttavaa on että joissakin kunnissa ei ole lähdetty riittävän voimallisesti toteuttamaan nuorisotakuuta ja pitkäaikaistyöttömien työllistämishankkeita valtiovallan rahoituksesta huolimatta

nyt hallitus näillä monilla päätöksillään lisää toimeentulotuen asiakkuuksien määrää ja samalla lisätään myös säännöllisen toimeentulotuen asiakkaita

edustaja katainen korosti täällä että pitää katsoa kokonaisuuksia ja kokonaisuutena voidaan kyllä todeta että hallituksen päätökset lisäävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta

työllistymistä hallitus tukee muun muassa erilaisia kannustinloukkuja poistamalla

köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntyminen tulee lisäämään monella tavalla inhimillistä kärsimystä ja sosiaali ja terveysmenoja mutta se vähentää myös kotimaista kulutusta sillä vähävaraisilla henkilöillä kaikki tulot menevät kulutukseen ja kun tulot vähenevät myös ostovoima heikkenee

arvoisa puhemies

arvostan sitä että valiokunta on tässä mietinnössä kirjannut että esityksessä ei ole tehty vaikutusarviointia ja lakiesitys on valmisteltu liian kireällä aikataululla

oppivelvollisuuden jatkaminen vuodella on mielestäni hyvä asia

hyvä että se on tähän kirjattu sillä minä olen todella huolissani lainvalmistelun tasosta tällä hallituskaudella sillä tällainen toimintatapa on enemmän sääntö kuin poikkeus

hyvä että edustaja katainen löysi yhden lakiesityksen jossa vaikutusarviointi on tehty ja toivottavasti niitä on enemmänkin mutta kyllä hyvin monesta lakiesityksestä ne puuttuvat ihan täysin

tarkoitus ei suinkaan ole istuttaa nuoria jotka eivät ole menossa lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen yhtä vuotta tavallisessa peruskoulussa

yleiskeskustelu päättyi

tarkoituksena on luoda silta koulun ja työelämän välille niin että nuoren on helpompi päästä jatkamaan opintoja tai saada oppisopimuspaikka itselleen

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

olen hyvin iloinen jos ja kun maltillinen palkkaratkaisu saadaan aikaan

tarvitsemme työtä ja työn luomisen edellytyksiä

viime viikolla eduskunnassa käytiin keskustelu tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta valtionyhtiöiden johdon palkitsemisjärjestelyistä eli samasta asiasta mistä jutta urpilainen on puhunut pitkään

tällaiset huippupalkat ja optiot rapauttavat yhteiskuntamoraalia ja niiden sijaan tarvittaisiin oikeudenmukaisuutta yhteisöllisyyttä ja heikoimmasta lenkistä huolehtimista

hallitus on omalta osaltaan halunnut varmistaa ettei laman maksajiksi laiteta kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia ja siksi sosiaaliturvaan ei tule minkäänlaisia heikennyksiä

myös vanhuspalvelulain toimeenpanoon omaishoidon tukipalvelujen kehittämiseen lastensuojelun kehittämiseen sekä opiskelija ja oppilashuollon kehittämiseen on tulossa lisärahoitusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ammattikorkeakoulu on ollut menestystarina

ammattikorkeakoulujen tehtävä on erilainen kuin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tärkeä tehtävä on koulutuksen lisäksi kehittää ja tutkia myöskin työelämää sillä omalla alueellaan

joissakin maakunnissa ammattikorkeakoulua tarvitaan nimenomaan työelämän kehittämiseen ja siksi on pidettävä huolta että ammattikorkeakoulujen sijoituspaikkoja päätettäessä huomioitaisiin yhtenä kriteerinä myöskin maakunnan työelämän tarpeet

mielestäni kaikki päätökset pitäisi tehdä ennakkoon sovituilla kriteereillä

huomioidaanko päätöksissä esimerkiksi aluepolitiikka ja työllisyystilanne alueella tai pystytäänkö vankiloiden toiminnan kustannusvaikuttavuutta arvioimaan jollakin luotettavalla menetelmällä ja onko kriteereissä huomioitu esimerkiksi kuntoutuksen onnistuminen